nykyinen energiatodistus on byrokraattinen epätarkka ja kallis

kansalaisaloitteen myötä eduskunta päätti että tämä pannaan uusiin puihin mutta valmisteluvastuu tässä asiassa on teillä arvoisa ministeri ja kysymykseni onkin

toki vivahde erojakin on varsinkin jos ulkopolitiikkaa vähän tarkemmin tarkastellaan niin ei tässä nyt ihan identtisiä olla mutta paljon samaa kuitenkin meidän perusratkaisuissamme on

tämän yhteistyön syventämisen tasosta riippumatta suomen on syytä pitää huolta oman puolustuksen peruspilareista kaikissa olosuhteissa mitä edustaja savola muun muassa äsken omassa puheenvuorossaan ansiokkaasti jo kuvasi

mutta puhemies aivan lopuksi haluan kuitenkin korostaa sitä että kaikista parasta turvallisuuspolitiikkaa on viisas ulkopolitiikka ja toivottavasti tämän talon päättäjillä sitä aina sitten tulevaisuudessakin löytyy

arvoisa puhemies

ilmastopolitiikan kannalta tätäkin lakia tärkeämpää on se että ensi vuonna pariisissa järjestettävässä ilmastokokouksessa saavutetaan läpimurto ja voidaan sopia globaalista ilmastosopimuksesta joka sitoo kaikkia maailman maita tai ainakin mielellään lähes kaikkia jos ei aivan kaikkia mieluiten tietysti aivan kaikkia maita

se on oikeastaan aivan välttämätöntä että tämä sopimus saadaan aikaiseksi ja kaikki ponnistelut suomessakin ja eussa pitäisi panostaa siihen että tämä sopimus syntyy

itselläni oli tilaisuus olla seuraamassa varsovan ilmastokokousta viime vuonna ja se ei kyllä sinänsä rohkaissut uskomaan vielä siihen että valmista tulee tai ainakaan hyvää tulee pikemminkin päinvastoin

omalta osaltani haluan olla rakentamassa suomea joka ei jätä tuleville sukupolville valtavaa velkataakkaa

hallituksen suunnittelemat toimenpiteet eivät kannusta yrittäjyyteen työllisyyteen tai työllistämiseen ja ei se perusturvakaan parane kuin osalla suomalaisia moni jää vaille mutta hyvä sekin että edes osalla ei siinä mitään

itse kyllä toivoisin että panostaisimme siihen että saataisiin nopeasti ihan oikeita tuloksia esimerkiksi uusiutuvien energialähteitten käytön lisäämiseksi ja ennen muuta kivihiilen käytön vähentämiseksi

tai vaikkapa sähköautojen määrän lisääntymiseksi tarvittaisiin kenties vähän uudenlaisiakin porkkanoita jotta liikenteessä voitaisiin päästöjä vähentää tältä osin

kun katsoo päivän lehdistä näitä verokalentereita on helppo päätellä että aika monella suurituloisella suomalaisella olisi varaa maksaa tässä tilanteessa veroja hieman entistä enemmän

jos vaihtoehtona on työn verotuksen roima keventäminen vastaan ihmisten elintärkeät peruspalvelut niin jokainen voi tykönään näinä aikoina tehdä johtopäätökset kumpi on oikeudenmukaisempi vaihtoehto tarvitaanko hyvät palvelut vai tarvitaanko nyt roimia veronkevennyksiä

en voi mitenkään pitää oikeudenmukaisena esimerkiksi hallituksen kaavailemaa kuntauudistusta joka on alueellisesti katsoen räikeästi epäoikeudenmukainen ja kansaa kahtia jakava

kansalaiset kamppailevat jo tällä hetkellä esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla miltei mahdottomiksi paisuvien asumiskustannusten kanssa samaan aikaan liikenneruuhkien tehdessä arkielämän yhä haastavammaksi

sanon kuitenkin että se on verraten käytännöllinen ja tehokas vaihtoehto valtion rahakirstun kartuttamiseksi joka nyt on välttämätöntä tavalla tai toisella tehdä

työllisyyttä ylläpitäisi partureiden ja kampaamojen arvonlisäveron ison korotuksen estäminen

arvoisa puhemies

yhteiskuntamme selviää tulevaisuuden haasteista oikeudenmukaisen verojen keräämisen lisäksi yrittäjyyttä edistämällä ja synnyttämällä uusia työpaikkoja

kerätyt verot edesauttavat vaikkapa monen päiväkodin ja vanhainkodin toimintaedellytysten turvaamista ja homekoulujen korjaamista

arvovalinnoistahan tässä arvoisa puhemies on kysymys

maan hallitus on ponnistellut sen puolesta jotta käänne parempaan saataisiin aikaan ja mahdollisimman pian tietenkin

suurelta osin tämä on kiinni kansainvälisestä kehityksestä mutta toki on omilla ratkaisuillammekin merkitystä

näitä kaikkia verotuksen ratkaisuja on tietysti aina tarkkailtava ja eivät ne kaikki yhtä onnistuneita ole ja tarvittaessa voidaan korjatakin niitä

arvoisa puhemies

tuossa edustaja heinonen vähän aikaisemmin lausui semmoista joka vaatii pientä tarkennusta etten sanoisi korjausta tässä näin liittyen tähän pakotepolitiikkaan ja keskustan linjaan

vaikka velkasuhde ei kansainvälisesti tarkastellen ole mitenkään erikoinen korkomenot kasvavat joka tapauksessa jossain vaiheessa poikkeuksellisen alhaisen korkotason noustessa

näin kova velkaantumistahti on juuri nyt perusteltu mutta viimeistään ensi vuonna on vakavasti aloitettava keskustelu siitä miten aloitamme talouden tasapainottamisen oikein toden teolla

varsinkin siinä kohtaa kun saatiin aikaan tulitauko ja eu oli siinä kohtaa laittamassa lisäpakotteita tästä vähän käytiin debattia että menikö se ajoitus nyt ihan kohdalleen siinä mutta yleensä ottaen olemme tukeneet kyllä ulko ja turvallisuuspolitiikan peruslinjaa ja varsinkin sitä työtä mitä tasavallan presidentti sauli niinistö on tässä asiassa tehnyt

arvoisa puhemies

tässä on arvoisa puhemies ollut kyllä havaittavissa viime viikkoina semmoinen ilmiö että arvostamani puolue kokoomus jostain syystä käy nyt keskustan kimppuun vähän asiasta kuin asiasta ja välillä tehden tikustakin asiaa

tämä heikko kehitys näkyy myös omassa vaalipiirissäni uudellamaalla

nyt tarvitaan nopeita toimia nuorten syrjäytymisen estämiseksi ja on hyvä että tämä on yksi ensi vuoden budjetin painopiste mutta on vielä katsottava riittävätkö ne toimet mitä on tähän mennessä suunniteltu

kannustan hallitusta olemaan ensi vuonna aivan erityisen valppaana ja tarvittaessa esittämään vuoden aikana uusia keinoja ja rahoitusta nuorisotyöttömyyden purkamiseksi

valtiovarainvaliokunta kiinnitti aivan oikein huomiota valtiontalouden pitkän aikavälin kestävyyteen

vaikka tämä budjetti tehdään vain ensi vuodeksi on näilläkin valinnoilla hyvillä ja huonoilla myös kauaskantoisempia seurauksia

pidetään siis järki päässä sydän lämpimänä ja katse tulevaisuudes

arvoisa puhemies

kööpenhaminan ilmastokokous on nurkan takana ja tieto ilmastonmuutoksen vaikutuksista lisääntyy päivä päivältä

maapallon liiallisen lämpenemisen estämiseen suunnattavia varoja voi ajatella toki myös velanmaksuna

jälkikäteen tarkasteltuna suhteellisen halvoilla fossiilisilla polttoaineilla vaurastuneet maat ovat ottaneet ekologista velkaa joka lankeaa maksuun nyt kun ilmastonmuutos voimistuu ja polttoaineiden käytön negatiiviset puolet tulevat yhä selvemmin esiin

oikeudenmukaisen vähennystavoitteen neuvotteleminen jokaiselle maalle on valtava diplomaattinen haaste jossa rikkailla teollisuusmailla on suurin vastuu

arvoisa puhemies

aika näyttää liukuuko ajankohta kuten aiemmissakin ennustuksissa

arvoisa puhemies

jokainen osaa valita energiatehokkaimman pesukoneen ja kohta ehkä myöskin asunnon mutta jokapäiväisen ravinnon osalta valistu nut kuluttaminen on vielä aika vaikeaa

valinta kotimaisen omenan tai ulkomaisen päärynän välillä jää kuitenkin näpertelyksi mikäli kööpenhaminan ilmastokokous epäonnistuu eikä maailmanlaajuisia sekä riittävän tiukkoja päästövähennystavoitteita saada sovittua

vaikka ilmastonmuutoksen torjuntaan tai ainakin lievittämiseen tarvittaisiin valtavia rahasummia on finanssikriisi osoittanut että kyse on ehkä sittenkin pääsääntöisesti tahdosta

lähes päästötön yhteiskunta saattaa kuulostaa vielä utooppiselta mutta todennäköisesti yhtä epätodennäköisiltä ovat aikanaan kuulostaneet konevoimin liikkuvat laivat lentokoneet ja langaton viestintä

kun eduskunta ei ole vielä tehnyt virallisesti valiokuntapuheenjohtajavalintoja niin pitäydyn tässä rivikansanedustajaroolissani ja käsittelen muita asioita tässä vaiheessa

miten se kekkonen sanoikaan että jos jonkun asian pitää olla rempallaan niin ainakaan ulkopolitiikka se ei saa olla

varsinaisesti halusin käyttää tämän puheenvuoron liittyen hallitusohjelman asuntopolitiikan osioon koska sitä ei ole kovin paljoa tässä salissa ruodittu vaikka se itse asiassa on ihan ruotimisen arvoinen ja vähän kehumisenkin arvoinen osio

edellinen hallitus kun aloitti niin silloinen ministeri asetteli tavoitteita siihen suuntaan että saadaan asuntotuotanto ylös ja vuokrat alas

nyt täytyy onnistua paremmin tällä tulevalla kaudella

ihan myönteistä yritystä silloinkin oli en halua sitä täysin teilata edustaja viitanen ja myönteisiäkin tuloksia siellä saatiin aikaiseksi mutta paljon jäi vielä tekemistä

otetaan kokonaan uusi asento asuntopolitiikkaan otetaan jatkossa entistä vahvemmin huomioon muuttoliike väestön ikääntyminen yksin asuvien määrän lisääntyminen ilmastopolitiikan tuomat haasteet

ja jos vähän kärjistän niin jos se aikaisempi trendi on ollut se että on ohjattu ihmisiä asumaan lähinnä radanvarsiin ja suurimpiin kaupunkeihin niin se linja kyllä nyt muuttuu

ihmisillä pitää olla itsellään valinnanvapaus siitä missä asuu oman elämäntilanteensa mukaan onko se sitten kaupungissa vai maaseudulla vai taajamassa onko se vuokralla vai omistusasunnossa

yleishyödyllisiä säädöksiä myöskin uudistetaan asp järjestelmää parannetaan ja on iso joukko erilaisia toimenpiteitä joilla saadaan asuntopolitiikkaa liikkeelle

onko joku sen heikko osaisempi

siihen on jonkun verran rahaakin varattuna ja lähtökohta on se että niin sanotun aune työryhmän työ tässä otetaan huomioon ja toimenpide esityksiä sieltä miten sen asian suhteen edetään

voi sanoa että jatkossa on entistä helpompi rakentaa niin maalla kuin kaupungissakin ja pidän tätä kyllä myönteisenä asiana kunhan nämä poliittiset päätökset myös täällä eduskunnassa sitten aikanaan syntyvät

mutta uskon että tähän päästään ja tällä tulee olemaan merkitystä myös työllisyyden kannalta kun rakennusalan työllisyys näin uskon tulee tätä kautta paranemaan

rakentamisen kustannuksiin on myös tarkoitus puuttua ja rakennusmääräyksiä tarkastella sillä tavalla että aivan niin tiukkoja kriteerejä ei ehkä sitten jatkossa olisi ja voitaisiin myös tapauskohtaisesti harkita ovatko kaikki säännökset välttämättömiä mitä meillä tällä hetkellä on

kun tämä ilmastopolitiikka ilman muuta on globaali kysymys niin oikeastaan haluaisin kysyä vielä ministeri ville niinistön arviota siitä miltä näyttävät nuo kansainväliset ilmastoneuvottelut tällä hetkellä